ja onneksi hallitus on tämän ensimmäisen toimintavuoden aikana määrätietoisesti toiminut siihen suuntaan että meillä on terve talous että meillä on mahdollisuus tänään puhua siitä että kasvua on näköpiirissä että voidaan puhua siitä että suomen suunta on kääntymässä

siellä on pohjalla oecdn suomelle tekemiä suosituksia siellä on pohjalla komission suomelle tekemiä suosituksia siellä on kansainvälisten arviointipaneelien suomelle tekemiä suosituksia ja siellä on pohjalla meidän kotimaisia omia muun muassa suomen akatemian tieteen tila artikkeli

näillä kaikilla on paljon yhteisiä nimittäjiä ja ne nimenomaan viittaavat siihen ne olivat käytössä jo teidän aikananne että korkeakoulujen rakenteellista uudistamista tulee tehdä ja että profiileja tulee selkeyttää

arvoisa puhemies

nyt kysyisinkin edustaja kiurulta tai itse asiassa kysyisin jos voisin kysyä kun tämä ei ole opposition kyselytunti mihin ne teidän toimenne jäivät silloin viime kaudella

haluamme suojella luontoa esimerkiksi arvokkaita soita kuten olen tänään moneen kertaan todennut ja tämä soidensuojelun täydennysohjelma tullaan toteuttamaan

menikö meillä neljä vuotta aika lailla hukkaan

mainitsitte tämän palautteen kuulemisen ja että se otettaisiin siinä huomioon nimenomaan itse asiassa me olemme käyttäneet tässä nyt niitä kokemuksia mitä on saatu tästä lukukausimaksukokeilusta joka oli joku vuosi sitten ja jossa muun muassa todettiin se että sellainen malli ei toimi jossa toinen korkeakoulu tarjoaa samaa koulutusta maksuttomasti ja toinen sitten maksullisesti vaan että on syytä että tämä järjestelmä tulee kaikkien käyttöön

kyse on nyt niistä keinoista ja siitä miten saamme myöskin lisättyä vastakkainasettelua purkamalla yhteisymmärrystä maanomistajien ja ympäristönsuojelun tavoitteiden välille ja tämähän on hyvä tavoite

sen lisäksi minä toivoisin myöskin että me voisimme lisätä ympäristökasvatusta ja lisätä ympäristökeskustelua niin että yhä useampi meistä voisi myöskin saada lisää tietoa näistä arvokkaista suoalueista arvokkaista metsistä suomalaisesta arvokkaasta luonnosta uhanalaisista eläimistä

tosiaan myös tämän vapaaehtoisen hoitoon hakeutumisen tulisi olla helppoa ja nopeaa kynnyksen matalalla ja palveluita tulisi olla tarjolla jo ennen raskausaikaa

me tunnemme toisemme hyvin ja sinä tiedät mitä ajattelen koulutuksen merkityksestä ja myöskin siitä miten tärkeää on se että jokaisella taustoista riippumatta on mahdollisuus suomessa kouluttautua ja päästä elämässä eteenpäin

jo tämä kysymys on tällä

itse uskon siihen että tulevaisuudessakin valtion pitää vahvasti panostaa koulutukseen ja myöskin taloudellisesti tukea opiskelijoita heidän opinnoissaan

eli me olemme päinvastoin nyt pyrkineet oikein paljonkin ottamaan huomioon näitä sekä toisaalta tarjoamaan autonomiaa ja mahdollisuuksia meidän korkeakouluille vaikuttaa että sitten toisaalta ottaneet kaiken tämän tiedon mitä meillä on naapurimaistamme ja mitä on aikaisemmista esimerkiksi lukukausimaksukokeiluista saatu palautetta

miten voimme turvata hoidon tarpeen arvioinnin ja sen edellyttämän vapaaehtoisen päihdehoidon

sen takia meidän pitää keskittyä siihen että me rakennamme sellaisen hyvinvointiyhteiskunnan joka antaa edellytykset siihen että kaikista taustoista noustaan

arvoisa puhemies

jaan tämän näkemyksen jatkuvasta vision kirkastamisen tarpeesta mutta itse ajattelen myöskin niin että silloin ei välttämättä tule parasta jälkeä jos näitä visioita lähtevät tekemään yksinomaan poliitikot vaan minä pidän tärkeänä sitä että tiedemaailma osallistuu tähän ja että me tarjoamme heille mahdollisuuksia ja käymme heidän kanssaan vuoropuhelun löydämme niitä yhteisiä nimittäjiä ja sitä yhteistä etenemissuuntaa

mutta ihan totta tämä taloustilanne on vaikea ja nyt minä toivoisin että keskityttäisiin etsimään niitä ratkaisuja joilla me turvaamme sen että meillä on hyvinvointiyhteiskunta tulevaisuudessakin ja velkaantumisen pysäyttäminen on ensimmäisiä asioita

tässä on saavutettavissa aivan merkittävästi sellaisia hyötyjä että me voimme priorisoida ja panostaa nimenomaan tutkimukseen ja opetukseen eli niihin ydintehtäviin ja hakea niitä säästöjä joita väistämättä on pakko tämmöisinä aikoina tehdä sieltä rakenteista ja niin edelleen

itsekin pitäisin kiinnostavina sellaisia malleja joita olisi syytä kehitellä ja lähdetäänkin kehittelemään joissa pohditaan niitä kannusteita ja keinoja millä tavalla suomi näyttäytyisi houkuttelevana maana näille huippuosaajille joita koulutamme sitten myöskin työskentely ympäristönä että he voisivat jäädä tänne ja tehdä töitä ja tuottaa lisäarvoa yhteiskuntaamme

ne eivät ole ihan ongelmattomia luoda siinä pitää tietysti ottaa tämä meidän toimintaympäristö verolainsäädäntö ja eu tasokin huomioon mutta näitä voisi pohtia muun muassa siltä pohjalta miten edellisellä kaudella oli edustaja satosen lakialoitteessakin tähän liittyviä malleja pohdittu

muutenkin mielestäni tärkeätä on että tässä yhteydessä rakennetaan myös sitä kansainvälistymisen tietä että tämä suunta ei kuitenkaan pitkässä juoksussa ole se että meillä ulkomaalaisten opiskelijoiden määrä vähenee vaan nimenomaan toivomme että se tulevaisuudessa kasvaa

mutta kun tämä asia tuli tässä puheeksi niin tuon esiin sen että mielestäni kaikilla sektoreilla tarvitaan vuoropuhelua ja keskustelua siitä minkälainen meidän tulevaisuuden sivistyspolitiikka on minkälaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan mitä ne osaamistarpeet ovat

tässä keskustelussa on ollut hyvä ja rakentava sävy ja siinä on noussut vahvasti esiin huoli ympäristöstä ja siitä että konkurssitilanteessa on tärkeää varmistaa että ympäristöriskit eivät lisäänny

olemme varmaan kaikki tässä salissa sitä mieltä että tällainen tilanne kokonaisuudessaan talvivaaran kaltainen tilanne ei saisi toistua ja nyt kun tilanne on päällä näkisin että ei ole aika etsiä syyllisiä vaan niitä ratkaisuja

sivistysvaliokunnan puheenjohtajan edustaja puumalan kanssa olemmekin jo aiemmin käyneet keskusteluja siitä voisiko tällaista kokeilla tällaista innovaatioseteliajatusta missä erityisesti ammattikorkeakoulut ja yritykset mahdollisesti juuri pk yritykset siellä alueilla voisivat lähteä tiivistämään yhteistyötänsä ja saada enemmän aikaan yhdessä

tosiaan ensi viikolla aivan niin kuin sivistysvaliokunnan puheenjohtaja totesi selvityshenkilö antaa raporttinsa ja sen jälkeen lähtee sitten kehittelyyn tämä malli

minusta pitää niin kuin sanoin edellisessä puheenvuorossani etsiä erilaisia tapoja joilla me voimme luoda positiivisen tulevaisuudenkuvan ja kehittämissuunnan myöskin opintotuelle

tämä perustulokokeiluun osallistuminen voisi olla yksi sellainen keino ja toinen mitä meillä on ministeriössä jo pidempäänkin mietitty on se voisivatko opiskelijat siirtyä yleisen asumistuen piiriin ja se on mielestäni ilman muuta harkinnan arvoinen asia

mielestäni ne olisivat positiivisia uusia avauksia niiden monien muiden avausten ohella joita tällä hetkellä teemme

todella kaikilla koulutusasteilla lähtien ihan varhaiskasvatuksesta eteenpäin pyrimme jatkuvasti löytämään uusia tapoja tehdä koska se on ihan välttämätöntä ei ainoastaan siitä syystä että resursseja on vähemmän vaan myös siitä syystä että maailma menee koko ajan eteenpäin

arvoisa puhemies

yleisen asumistuen puolella tukea saisivat enemmän juuri ne opiskelijat joiden asumisen kustannukset ovat korkeat erityisesti suurissa kaupungeissa ja pääkaupunkiseudulla opiskelevat opiskelijat saisivat tästä hyötyä ja pidän sitä kyllä erittäin harkinnan arvoisena

varmasti on nuoria jotka eivät tällaista holhousta ja suojelua koe tarvitsevansa mutta tämä esitys on niitä varten joilla elämänhallinta on rempallaan ja oma harkintakyky pettää usein varsin pitkäkestoisin ja kohtalokkainkin seurauksin

pitää kyetä pysymään siinä vauhdissa mukana ja rakentaa tulevaisuuden koulutusjärjestelmää joka vastaa paremmin niihin maailman muutoksiin ja tarpeisiin

on totta että opintotukeen kohdistuu niin kuin valitettavasti lähestulkoon kaikkialle meidän yhteiskunnassa nyt kipeitä leikkauksia ja säästöjä ja olemme lähteneet rakentamaan kokonaan uutta opintotukimallia nykyisen sekavan mallin tilalle

täällä on viitattu tutkittuun tietoon hyvin useissa puheenvuoroissa ja itsekin toivoisin että me itse asiassa enemmän tekisimme täällä päätöksiä jotka perustuisivat nimenomaan tutkittuun tietoon koska tähän saakka pitkä kokemus osoittaa ehkä sen että opintotukea on monesti kehitetty enemmän ehkä tunteella ja on luotu sellainen järjestelmä joka tällä hetkellä ei kyllä optimaalisella tavalla toimi

se on selvää että jokaista leikkauspäätöstä kritisoidaan ja useimmiten vielä ihan hyvin perustein koska ei tämä leikkaaminen mitään mukavaa puuhaa ole niin kuin on huomattu

aivan niin kuin ministeri tuomioja tässä kuvaili arktista aluetta ja sen vahingoittuvuutta sen herkkyyttä ja sen erityispiirteitä nämä teemat ovat vahvasti esillä tällä hetkellä kansainvälisessä yhteistyössä jota tehdään

juuri sen takia pyysin selvityshenkilöksi professori roope uusitaloa että hän hankkisi tietopohjaa tekisi kansainvälistä vertailua keräisi tutkimustietoa

mutta tässä tilanteessa missä suomi tällä hetkellä on meidän on ihan väistämättä löydettävä uusia ratkaisuja koska jos me jatkamme tätä menoa ja jatkamme tätä velkaantumista niin meillä ei kohta ole mitään jäljellä tästä meidän hyvinvointiyhteiskunnasta vaan sen perusta romuttuu

lainapainotteisuus kasvaa mutta opiskelijan kokonaisrahamäärä kasvaa niin ikään ja se tietysti helpottaa opintojen edistämistä tässä vaikeassa tilanteessa

muun muassa hiljattain oli etelä koreassa tällainen suuri kokous joka käsitteli biodiversiteettiä ja siellä myöskin eri tavoilla sivuttiin tätä nimenomaista aihetta

hänen osaamisellaan asiantuntemuksellaan talouden arviointineuvoston puheenjohtajanakin hän pystyy varmasti uskottavalla tavalla tutkimustietoon pohjautuen tuomaan meille tulokulmia ja näkökulmia joiden pohjalta päätöksentekoa voidaan tehdä

siitä syystä näitä uusia tapoja toimia haetaan ja minä toivoisin myöskin sitä kun edustaja kiuru tässä viittasi siihen työhön mitä asiantuntijat tekevät että lähdetään tähän mukaan

sen lisäksi myös olemme pohjoismaisten ympäristöministereiden kesken keskustelleet siitä mitä tulevaisuudessa voisi olla yhteistyö arktisen alueen ympäristökysymysten parissa tai niiden parantamiseksi ja tämä on kyllä sellainen teema jota on syytä pitää entistä enemmän jatkuvasti esillä

me tietysti olemme tilanneet häneltä selvityksen ja katsomme sen lopputuloksen ja sen jälkeen on poliittisen päätöksenteon aika mutta katson että meidän tulisi laajemminkin tässä salissa keskittyä tekemään päätöksiä tutkitun tiedon pohjalta

paljon on jo sanottu mutta sanon vielä sen että me käymme jatkuvasti opetus ja kulttuuriministeriössä meidän virkamiehet poliittinen johto ja sitten yliopistokenttä hyvää keskustelua siitä miten me selviämme tästä vaikeasta tilanteesta yhdessä

se on erittäin valitettava asia eikä ollenkaan toivottava tilanne mutta suomi on vaikeassa tilanteessa ja meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin tehdä päätöksiä joilla talous saadaan tasapainoon ja velkaantuminen pysäytettyä

näitä keskusteluja on käyty niin mainitun kansalliskirjaston kanssa kuin on tarpeen käydä helsingin yliopiston johdon kanssa ja kaikkien muidenkin osapuolten kanssa edelleen siitä millä tavalla mennään eteenpäin

opiskelijoille haluan sanoa sen että samaan aikaan kun näitä vaikeita päätöksiä tehdään me pyrimme siihen koko ajan että me voimme turvata opiskelijoille mahdollisimman hyvän huomisen tekemällä nämä kipeät talouspäätökset ja kehittämällä meidän koulutusjärjestelmäämme

pidän sitä tärkeänä että pidämme tässä jatkuvasti sen yhteyden kunnossa ja että meillä on tällainen laajapohjainen näkemys siitä mihin suomalaista tiedepolitiikkaa tulee viedä tulevaisuudessa

jos te nauratte sille että kehitämme meidän koulutusjärjestelmäämme niin sitä kyllä joudun vähän ihmettelemään koska maailma muuttuu koko ajan ja silloin meidän pitää pystyä myös uudistamaan meidän koulutusjärjestelmäämme

onnittelut ensinnäkin hienosta ratkaisusta

arvoisa puhemies

nimittäin meidän on tarkkailtava tarkasti niitä rajapintoja missä yleisradio mahdollisesti vahingoittaa kaupallisen median kannattavuutta ja elintilaa esimerkiksi alueellinen uutistoiminta voi olla tällainen

tosiaan siitä hetkestä kun talvivaaran konkurssi toteutui linjamme on ollut selkeä ja eduskunnallekin kerrottu että me lähdemme siitä että kaikki toimet on tehtävä sen varmistamiseksi että ympäristö ei pääse pilaantumaan tämän konkurssin jälkeen ja myötä ja että tämä haasteellinen vesitasekysymys eli se että siellä on noin yhdeksän miljoonaa kuutiota vettä tällä hetkellä siellä kaivosalueella tämä ongelma tulee tietenkin ratkaista

tiedossa on että monet kannattavuuden rajamailla kamppailevat maakuntalehdet ovat tiukoilla yrittäessään rakentaa kannattavia maksullisia palveluja verkkoon ja tabletteihin kilpaillessaan ylen julkisrahoitteista ilmaistarjontaa vas taan etenkin kun tiedetään että kotiin tilattavien sanomalehtien verorasitetta juuri kasvatettiin ja samaan aikaan kuitenkin ylelle varmistettiin varsin tukeva rahoitus jatkossakin

ylen olemassaolon oikeutuksen kirkastamiseksi ja kansalaisten tuen varmistamiseksi ylellekin on eduksi että keskustelu ylen tarjoamista palveluista ja yleisradion tehtävistä jatkuu tämän hienon historiallisen rahoitusratkaisun jälkeenkin

hyvin samoilla linjoilla olemme siitä että ympäristön kannalta kaikki tarvittavat toimet on tehtävä myös tällaisessa poikkeuksellisessa ja hyvin ikävässä tilanteessa

arvoisa puhemies

niin kuin tuossa edellisessä vastauksessani yritin kuvata niin tosiaan nämä vastuut ovat aika selvät elikkä julkisselvittäjä on nyt ottanut tämän tilanteen siellä haltuun ja myöskin siltä osin tekee niitä ratkaisuja että minkälaisia esimerkiksi lupia

samoin me olemme saaneet lisäresursseja ruuhkan purkuun aveihin ja meillä on käynnistynyt ympäristönsuojelulain kolmas vaihe missä edelleen vauhditetaan lupaprosesseja

se on selvää että kun olemme tässäkin salissa monta kertaa käsitelleet tätä ikärakenteen muutosta suomessa meillä työvoiman määrä pienenee niin silloin on myös paljon mahdollisuuksia siinä että saamme työvoimaa muualta

ne hakevat ja tai konkurssipesän osalle haetaan ja sitten siitä eteenpäin

arvoisa puhemies

kotouttamisasiat sinällään kuuluvat ministeri lindströmin tontille mutta toki tällä on paljon vaikutuksia myös opetus ja kulttuuriministeriön sektorille

pyrimme vaikuttamaan siihen että kun tämä nykyinen kehitys on johtanut siihen että meillä näkyy epätasa arvoa esimerkiksi alueellisesti koulutuksen laadussa niin siihen pystytään vastaamaan kehittämällä esimerkiksi meidän peruskouluamme

puhutaan sekä taloudellisista resursseista että asiantuntijaresursseista jotka ovat nyt parhaan mukaan käytössä

jo ensimmäisestä päivästä lähtien käytännössä kun turvapaikanhakijat tulevat suomeen ja ovat esikoulu tai peruskouluikäisiä he ovat oikeutettuja esiopetukseen ja perusopetukseen ja sen lisäksi myöskin varhaiskasvatukseen oikeutettuja jos ovat sen ikäisiä ja lisäksi kunnat voivat järjestää valmistavaa koulutusta

se mihin varmaan ehkä tässä kysymyksen alussa viittasitte liittyy siihen että kun kotouttamisjärjestelmäämme katsotaan että minkälaisia polkuja rakentuu suomeen tulleille maahanmuuttajille että he pääsisivät nopeasti koulutukseen ja työelämään niin siellä on havaittu semmoisia kohtia joissa nämä kielitaitovaatimukset ovat esimerkiksi esteenä sille että voi osallistua johonkin koulutukseen

arvoisa puhemies

tätä työtä jatkaaksemme olenkin käynnistämässä opetus ja kulttuuriministeriössä työn jossa pohditaan sitä millä tavoin voidaan tähän kehitykseen vaikuttaa että meidän koulutuksemme tasa arvo on heikentymässä

sen lisäksi olemme käynnistäneet työn jossa pohdimme pidemmällä aikavälillä millä tavalla voimme opetus ja kulttuuriministeriön resurssein ja voimavaroin turvata meidän maahanmuuttajille myöhemmät mahdollisuudet kouluttautua

näkisin että tulevaisuudessa se rakenne voisi mennä enemmänkin niin että me integroisimme sitä kielten opetusta entistä enemmän osaksi sitä koulutusta tai työskentelyä

siitä syystä meillä aikuisilla on erityinen vastuu puuttua kaikkeen kiusaamiseen tapahtui se sitten kouluympäristössä tai missä tahansa

eli tämäntyyppisestä ajattelutavan muutoksesta mikä myöskin on hyvin yleisesti pohdinnassa myös muissa pohjoismaissa esimerkiksi oli kysymys tässä asiassa mihin ymmärsin että viittasitte

minä olen avoin kaikille ehdotuksille jotka vähentävät koulukiusaamista tavoitteena se että kenenkään lapsen ja nuoren ei tarvitsisi koulukiusaamista kokea

tulemme käymään läpi olemassa olevat keinot olemassa olevan lainsäädännön ja olemme avoimia uusille ehdotuksille ja tulemme tähän liittyen tekemään ehdotuksia

edustaja zyskowicz te olette minua vanhempi ja kokeneempi valtiomies joten luotan teidän arvioonne kuin vuoreen ja kiitän tästä keskustelusta

arvoisa puhemies

todella hienoa että tämä laki saadaan nyt käsiteltäväksi ja se on pitkä työ joka aloitettiin viime kaudella risikon johdolla ja kiitos siitä että se on nyt tässä vaiheessa

oikeastaan oleellisinta tässä kaikessa on se miten me siirrämme sitä painopistettä sinne kotiin vietäviin palveluihin jos kuitenkin sitä mietitään sekä kustannusnäkökulmasta kunnissa talouden kestävyyden näkökulmasta että siitä inhimillisestä näkökulmasta mikä on se vanhusten oma tahto

minä tiedän että näitä laatuohjeistuksia on tulossa mutta mitä käytännössä tämä laki tekee sille että me saamme sitä painopisteen siirtoa aidosti vauhditettua

kiitos

kysymyksen käsittely päättyi

arvoisa puhemies

kuten totesin talvivaaran tapauksesta on varmasti syytä tehdä erityyppisiä johtopäätöksiä mutta niiden aika ei ole tänään

me olemme pyrkineet nyt huolehtimaan siitä että riittävät resurssit ja kaikki suomen paras asiantuntemus olisivat käytössä nyt

niin kuin on kerrottu on toiminut tällainen talvivaara kriisiryhmä ja nyt on perustettu erillinen talvivaara toimisto jossa on myös ympäristöhallinnon vahva asiantuntemus mukana ja tehtävämme on sekä asiantuntija avun kautta että taloudellisten resurssien kautta turvata se että kainuun ely keskus suoriutuu tästä tärkeästä valvontatehtävästään

tämmöisiä terveisiä nyt sinne koulutuskentälle kuitenkin että tämä hallitus pyrkii toteuttamaan nämä toisen asteen säästöt siten että tämä meidän toisen asteen koulutus kehittyy

muun muassa lukiokoulutukseen ei kohdistu nyt merkittäviä leikkauksia koska viime kaudella edellisen opetusministerin aikana lukiokoulutusta hyvinkin suurelta osin kuritettiin

meillä on eilen julkaistu näitä hallitusohjelman neuvottelujen liiteosia ja siellä on jo hyvin pitkälle rakennetut suuntaviivat siihen miten toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi toteutetaan siten että opetuksen laatu ja työelämävalmiudet meidän nuorilla ja aikuisillakin eivät vaarannu

arvoisa puhemies

se on paitsi lisännyt luottamusta mahdollisesti myös madaltanut kynnystä osallistua poliitikkojen vaalikampanjoiden rahoittamiseen kun pelisäännöt ovat selkeät

muutamia korjauksia kuitenkin toivotaan ja tarvitaan

siitäkin on olemassa jo hyvin pitkälle menevät erittäin hyvät suuntaviivat joten turvallisin mielin lähdetään meidän toisen asteen koulutusta kehittämään tämän hallituksen toimesta

salilla lienee halua jatkaa debattia